mitä eun taistelujoukkojen johtovastuu tulee maksamaan minkälaista hyötyä sillä saadaan suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta verrattuna esimerkiksi reserviläisten säännöllisestä kertausharjoituskierrosta saavutettavaan hyötyyn

ruokahuollon yhtiöittämisen tavoitteena on myös luoda edellytykset puolustusvoi mien ravitsemuspalvelujen toiminnan laadun ja palvelujen pitkän tähtäimen kehittämiselle

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille alustuksesta

puolustusvoimilla on yhtiöittämisen jälkeenkin kokonaisvastuu ravitsemuspalveluista sillä puolustusvoimat vastaa edelleen poikkeusolojen elintarvikehankinnoista kenttä ja alusmuonituksesta sekä henkilöstön kouluttamisesta näihin tehtäviin

kuten totesitte te olette tänään tavannut eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja tapaamisen aiheena oli tämä turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon jatkotyö jota ulkoasiainvaliokunta keväisessä mietinnössään edellytti

syyskuuta te kerroitte tästä jatkotyöstä ja totesitte että sen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan luominen maanpuolustuksemme tulevaisuudesta

ehdotettu yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirtona siten että valtio merkitsisi perustettavan yhtiön koko osakekannan ja valtioneuvoston kanslia vastaisi yhtiön omistajaohjauksesta

kysynkin ministeriltä

miten ja millä aikataululla tämä työ tulee jatkossa etenemään ja ennen muuta mikä on ennakkoarvionne tämän työn merkityksestä

arvoisa puhemies

sen sijaan epäselväksi on jäänyt mikä on hallituksen linja suomen puolustuksen tulevaisuuden suhteen

valiokunta kiinnitti tässä yhteydessä huomiota hallituksen esityksen osittain puutteelliseen valmisteluun erityisesti esityksen työoikeudellisten vaikutusten ja tilanteeseen sovellettavan lainsäädännön kuvauksen sekä sukupuolten tasa arvoon liittyvien vaikutusten arvioinnin osalta

ymmärtääkseni kuitenkin enemmistö eduskunnasta edellyttää pitkäjänteisiä ratkaisuja puolustuskykymme turvaamiseksi mutta mitä tekee hallitus

oletteko ymmärtänyt että selonteko pakottaa puolustusvoimat hakemaan säästöjä yleisestä asevelvollisuudesta ja koko maan puolustuksesta ja että tämä suunnittelu on jo alkanut

puolustusvaliokunnan mietinnössä painotetaan että työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään sekä mitä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan

mutta perustuslaillinen ristiriita voi sen sijaan syntyä jos hallituspuolueiden kansanedustajat tästä kansalaisaloitteesta aikanaan äänestettäessä pakotetaan puoluekurilla uhaten toimimaan vastoin vakaumustaan

tähän rivien suoristamiseen viittaavat puheet siitä että pakkoruotsin poistaminen ei ole hallitusohjelmassa ja että siksi tätä aloitetta ei saisi kannattaa

tällainen puhe mielestäni pilkkaa kansanvaltaa

puolustusvaliokunta painottaa mietinnössään varautumiseen ja huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten merkitystä avattaessa puolustusvoimien ravitsemuspalveluja kilpailulle

mitä mieltä ylipäätään olisi tehdä kansalaisaloitteita hallitusohjelmaan lukeutuvista asioista

valiokunta edellyttääkin mietinnössään että puolustusministeriö antaa valiokunnalle suoja ajan ja siirtymäajan kuluessa vuosittain selvityksen puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisestä muun muassa varautumiseen ja huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten osalta

arvoisa rouva puhemies

muutosehdotukset koskevat upseerikoulutuksen kokonaisuuden järjestämistä maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkanimikkeitä sekä maanpuolustuskorkeakoulun dosenttien asemaa

upseerikoulutus koostuu sotatieteellisistä ja sotilasammatillisista opinnoista jotka muodostavat yhdessä upseerikoulutuksen kokonaisuuden

kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi ehdotetaan että vastuu sen ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta siirrettäisiin pääesikunnalta maanpuolustuskorkeakoululle

vastuu upseerikoulutuksen toteuttamisesta olisi näin kokonaisuudessaan maanpuolustuskorkeakoululla joka on käytännössä parhaassa asemassa hoitamaan tehokkaasti tutkinto opintojen ja sotilasammatillisten opintojen yhteensovittamistehtävää

maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettamisesta

muutosehdotuksen tavoitteena on että maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteellistä tehtävää kehitettäisiin arvioitaisiin ja ohjattaisiin samoilla akateemisilla kriteereillä kuin yliopistoja

näin osaltaan vahvistettaisiin maanpuolustuskorkeakoulun ja siviilikorkeakoulujärjestelmän yhteistyön toimintaedellytyksiä sekä tieteellistä laatua ja vaikuttavuutta

tavoitteiden asettamisella myös tuettaisiin osaltaan maanpuolustuskorkeakoulun vakiinnuttamista tasaveroiseksi osaksi valtakunnallista korkeakoulujärjestelmää

arvoisa puhemies

dosentin arvo ei tosiasiallisilta vaikutuksiltaan poikkeaisi maanpuolustuskorkeakoulun nykyisistä dosentuureista sillä kyse olisi edelleen käytännössä vain nimikkeestä

arvoisa rouva puhemies

edustaja vikman ja edustaja pelkonen kysyivät puolustuksen rahoituksesta

edustaja savola puhui edellä viisaita sanoja tämän päivän merkityksestä suomen maanpuolustukselle koko suomalaiselle yhteiskunnalle

mutta mitä tulee hallituksen esitykseen siinä esitetään uudistettavaksi voimassa olevaa sotilaskurinpitolakia

uudistuksen tavoitteena on luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö joka vastaa perustuslain asettamia vaatimuksia

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseksi on pohjimmiltaan kyse valtion aiemman niin sanotun tuottavuusohjelman aiheuttamasta tarpeesta vähentää henkilötyövuosia

ne tehdään poliittisen ohjaukseni mukaisesti leikkaamatta varusmieskoulutuksesta leikkaamatta reserviläisten kertausharjoituksista ja leikkaamatta alueellisen koskemattomuuden valvonnasta

lakiin ehdotetaan säädettäväksi muun muassa että luovuttaisiin erottelusta kurinpito ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi

edustaja salolainen totesi että toisella kädellä otetaan toisella annetaan

henkilömitoitus on nyt minimissään

näin on mutta iso kuva kannattaa kuitenkin pitää kaiken aikaa mielessä ja se on se että puolustusbudjetti kasvaa ensi vuonna

hankkeen kokonaishyötyä valtiolle on kuitenkin aiheellista epäillä

ja mitä hornet hävittäjien seuraajahankkeeseen sen rahoitukseen tulee on tässä vaiheessa liian aikaista sanoa muuta kuin että se hoidetaan erillisrahoituksella

tavoitellut miljoonien eurojen säästöt saadaan aikaan lähinnä henkilökustannuksista eli työntekijöiden työehtoja huonontamalla

samalla lakia poistumiskiellon täytäntöönpanosta muutettaisiin siten että enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saisi panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana

perustettavan valtio omisteisen ja valtioneuvoston kanslian hallinnonalaan kuuluvan leijona catering nimisen osakeyhtiön käynnistämiskustannukset ovat huomattavat

pääesikunta ei ole lausunnossaan hyväksynyt tätä muutosta ja myös muissa puolustusministeriön pyytämissä lausunnoissa se on saatettu kokea poistumiskiellon tehokkuutta heikentävänä seikkana

poistumiskiellosta on tullut entistä ankarampi rangaistus kun sen täytäntöönpano on voinut tapahtua viikonloppuvapaan aikana eikä ole nähty yhdenvertaiseksi että myös lyhyeen poistumiskieltoon määrätyt voivat menettää vapaansa

herra puhemies

toimillaan hallitus osoittaa että naisvaltaisen alan yhtiöittämisessä eivät päde samat säännöt kuin miesvaltaisen

nämä kysymykset oikeastaan kuuluisivat ulkoministerille jota täällä olen tuuraamassa joten en pysty niihin kattavasti vastaamaan

poistumiskielto on kuitenkin kurinpitokeinona todettu tehokkaaksi juuri siitä syystä että se rajoittaa varusmiesten tärkeänä pitämää vapaa ajan käyttämisoikeutta

tämän esityksen hyväksyminen läpihuutojuttuna voi johtaa palkka alekäytännön yleistymiseen julkisen sektorin naisvaltaisissa tehtävissä

edustaja räsänen kysyi näenkö ylipäätään mahdollisena että eun taisteluosastokonseptia kyettäisiin käyttämään jos oikein ymmärsin kysymyksen

arvoisa herra puhemies

tätäkö hallitus haluaa

heikosti ja kiireellä valmistellussa hallituksen esityksessä ei edes yritetä arvioida asianmukaisesti sen vaikutuksia tasa arvoon ja esityksen työoikeudelliset vaikutukset sekä tilanteeseen sovellettava lainsäädäntö kuvataan puutteellisella tavalla

edustajat savola kari ja pakkanen kiinnittivät huomiota suomalaisten joukkojen turvallisuuteen mielestäni täysin aiheellisesti kuten myös sekä puolustus että ulkoasiainvaliokunta ovat tehneet lausunnossaan ja mietinnössään

sellaiset ovat speksit

siksi perussuomalaisten puolustusvaliokunnan valiokuntaryhmän mielestä myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan olisi pitänyt saada antaa hallituksen esityksestä lausunto

edustaja aalto kysyi miten suomi eu tasolla aikoo parantaa tätä taisteluosastokonseptia ja joustavoittaa tätä päätöksentekomekanismia

kieltämättä se on haastava ja oikeastaan suomen ainoa keino tähän globaalistrategiaan yrittää vaikuttaa ja sitä kautta saada eussa yksimielisyyttä tämän konseptin kehittämiselle

arvoisa puhemies

tasa arvon lisäksi hallituksen esitys on ongelmallinen maanpuolustuksen kannalta

siksi onkin hyvä kysyä miten puolustusvoimat on arvioinut tätä omasuojan riittävyyttä

pääesikunnankin kaksi vuotta sitten antaman lausunnon mukaan purun oman toiminnan kehittäminen olisi puolustusvoimien kannalta parempi ratkaisu kuin yhtiöittäminen joka ei välttämättä edes tuota todellisia säästöjä

itsemurhapommittajien tienvarsipommien ja kemiallisten aseiden muodostama uhka on vakava mutta puolustusvoimilla on etenkin afganistanin isaf operaation kokemusten perusteella kohtuullisen hyvä kyky varautua esimerkiksi tienvarsipommien aiheuttamaan turvallisuusuhkaan

yhteensä kuuden vuoden suoja ja siirtymäaikojen jälkeen puolustusvoimien ruokahuolto voi päätyä tarjouskilpailun jälkeen monikansallisen suuryhtiön hoidettavaksi

keskustelu päättyi

mikä on silloin huoltovarmuus

on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parasta että puolustusvoimien ruokahuolto jatkuu itsenäisenä toimintana

esimerkkeinä voin mainita muutokset isiksen isilin daeshin tai millä nimellä kukin tätä barbaarijärjestöä nyt haluaakaan kutsua toimintatavoissa mahdollisten iskujen tekotavan ja turvallisuustilanteen yleisen kehityksen

jatkan tuosta edustaja kivelän mainiosta puheenvuorosta

suomalaisjoukkojen turvallisuuden takaamisessa on otettava myös huomioon kemialliset aseet joiden käyttö tai käytön uhka alueella on todellinen

kuitenkin kun luin tätä sivistysvaliokunnan mietintöä siinä hyvin yksiselitteisesti kuultavana ollut korkeimman hallinto oikeuden ex presidentti pekka hallberg vahvistaa lausunnossaan että perustuslaki ei edellytä pakkoruotsin opettamista

suomalaisella osastolla on käytössään paikalta vuokratut panssaroidut ajoneuvot joten kurdistanissa liikkuminen on kohtuullisen turvallista jos tällaista sanamuotoa yleensä voi käyttää

paikalliset turvallisuusviranomaiset toimivat verraten tehokkaasti